kannatan ed

laitoshoidossa olevien vanhojen ihmisten tilanne on todella huolestuttava

oli aika järkyttävää luettavaa tämä raportti jonka saimme pari päivää sitten lääninhallituksilta ja kysynkin hallitukselta nyt kun viime kädessä kyse on liian vähistä henkilöresursseista liian vähistä rahoista

onko ensi vuoden budjettiin tulossa puoli miljardia euroa lisää kunnille näiden tehtävien hoitamista varten

tämä yleissopimus sisältää kansalais ja poliittisia oikeuksia kuten oikeus kansalaisuuteen sekä myös taloudellisia sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia kuten oikeus opetukseen ja oikeus vaikuttaa kehitystasonsa mukaisesti omiin asioihinsa

sopimus velvoittaa suojaamaan lasta seksuaaliselta ja muulta hyväksikäytöltä sekä turvaamaan lapsen aseman oikeudenkäynnissä

tähän voidaan esittää lisäkysymyksiä ja on niitä pyydetään osa taas ei sama kuin malawi painiketta edusti lapintie herra puhemies

tämän sopimuksen mukaan osapuolet eli valtiot ovat sitoutuneet ryhtymään toimenpiteisiin pöytäkirjojen ja tämän sopimuksen takaamien oikeuksien toteuttamiseksi

herra puhemies

sopimuksen täytäntöönpanoa valvoo lapsen oikeuksien komitea jolle sopimusvaltiot toimittavat määräaikaisraporttinsa sopimusvelvoitteiden kansallisesta täytäntöönpanosta

kyse on sinänsä perustuslain muutoksesta mutta teknisestä muutoksesta joka on välttämätön

ahvenanmaalla kunnissa ei enää ole kunnanlääkäreitä tai kunnanlääkärin virkoja ja sen vuoksi ahvenanmaalla lähinnä maakunnan terveydenhuolto ja eläinlääkintäviranomaisten tulisi saada huolehtia näistä kunnan viranhaltijoille valtakunnan lainsäädännön nojalla kuuluvista tartuntatautitehtävistä

aika usein käy niin että sitä laatua ei valvota tapahtuu yhä enemmän näitä vanhusten loukkaantumisia sidotaan yhden yöhoitajan vuoksi ihmisiä sänkyihinsä ylilääkitään nähdään tätä aliravitsemusta

nyt käsiteltävänä olevassa asiassa pyritään edelleen tehostamaan yleissopimuksen toimeenpanoa parantamaan lasten oikeusturvaa ja vahvistamaan lasten oikeuksien asemaa oikeudellisesti velvoittavina ihmisoikeuksina

esimerkiksi eun tasolla suunnitelmista maakohtaisesta kirjanpidosta tai suunnitelmista vähimmäisveroasteesta kyllä puhutaan mutta hallitus on ollut aika laiska niissä

onko hallitus nyt varaamassa sitten lisärahan siihen että kun kunnat ulkoistavat näitä palveluita niin joku tulee tarkastamaan ja katsomaan että on riittävän laadukkaasti henkilökuntaa näissä ostopalveluissa

ehdotus ei aiheuttaisi lisäkustannuksia valtiolle tai ahvenanmaan maakunnalle eikä sillä ole muita hallinnollisia vaikutuksia

nyt luodaan yksilövalitusjärjestelmä ja annetaan lapsen oikeuksien komitealle toimivalta käsitellä yksityisten henkilöiden tai henkilöryhmien tekemiä valituksia

maanantaina näimme ylen mot ohjelman jossa otettiin esille nimenomaan luxemburgin asema ja se että lastensairaalaa rakentava srv firma on hyödyntänyt näitä ratkaisuja huomattavassa määrin

ahvenanmaan itsehallintolain mukaan lakia voidaan muuttaa vain eduskunnan ja maakuntapäivien yhtäpitävin päätöksin

pöytäkirjalla luodaan valtiovalitusjärjestelmä jossa sopimusvaltio voi saattaa tutkittavaksi toisen sopimusvaltion väitetyn yleissopimuksen velvoitteiden loukkauksen

lisäksi luodaan tutkintamenettely jossa lapsen oikeuksien komitea voi tutkia tietoja joiden mukaan jossakin sopimusvaltiossa näyttäisi tapahtuneen yleissopimuksen takaamien oikeuksien vakavia ja järjestelmällisiä loukkauksia

herra puhemies

kannatan

tästä lainkäsittelystä on ihan hyvä aloittaa eduskunnan syyskausi

suomen on nyt siis tarkoitus tunnustaa lapsen oikeuksien komitean toimivalta niin valtiovalituksien kuin tämän tutkintamenettelyn osalta

keväthän oli sellaista kuohuntaa ja tämä ehdokkaiden ja kansanedustajien vaalirahoitus oli yksi niistä suurista asioista jotka paljon herättivät myös yleistä mielenkiintoa eivätkä pelkästään tässä eduskunnan täysistuntosalissa

perustuslakivaliokunta pitää tärkeänä lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanon tehostamista ja puoltaa siksi hallituksen esityksen hyväksymistä

ministeri katainen sanoi ettei hän enää tiedä mikä on olennaista ja mikä epäolennaista

tämän lisäksi valiokunta korostaa että lapsille turvatuista oikeuksista tulee tiedottaa tehokkaasti ja lisäksi huolehtia siitä että lapselle tai hänen edustajalleen on tarjolla lainopillista apua valituksen tekemiseen

eikö olennaista ole kuitenkin se että suurilla rahoilla nimenomaan keskustalle ja kokoomukselle niillä rahoilla joita nyt pyydetään takaisin konkurssipesään koska niitä ei olisi koskaan saanut edes antaa maahan saatiin eduskunta jonka poliittisiin voimasuhteisiin vaikutettiin näillä rahoilla eikä vain poliittisiin voimasuhteisiin vaan myös siihen ketkä kansanedustajat tulivat valituiksi

valitettavasti jouduimmekin sitten huomaamaan että jotkut ovat voineet jopa tulkita niin että kun laista ei ole tulossa sakkorangaistusta tai mitään muutakaan rangaistusta niin se voidaan yhtä hyvin jättää ottamatta huomioon

tämä yleissopimus sisältää useita lainsäädännön alaan kuuluvia määräyksiä joiden vuoksi eduskunnan hyväksyminen sopimukselle on tarpeen

siinä mielessä totta kai on ikävää että tulee ilmi asioita jotka pistävät epäilemään kansanedustajaehdokkaiden tai kansanedustajien omaatuntoa käsitystä oikeasta ja väärästä ja käsitystä lain soveltamisesta

tämän lakiesityksen osalta olen kyllä pettynyt siihen että tässä ei vieläkään esitetä rankaisua lain noudattamatta jättämisestä

minua nyt jäi vähän askarruttamaan tämä yhtälö kun työvoimahallinnosta aiotaan supistaa henkilökuntaa ja vetää rahaa pois ja sen lisäksi parikymmentä työvoimatoimistoa lakkaa kokonaan olemasta

tässä otetaan yksi askel eteenpäin eli ehdokkaan kunnallisvaaleissa pitää myös eritellä kulut eli se mihin vaaliraha on mennyt

ministeri stubbin kommentit ovat hämmentäviä ja aika paljon ristiriitaisia siihen nähden kun muistan että aika useinkin lehdistön palstoilla maksetuissa mainoksissa olette mainostanut puhuvanne avoimesti ulkopolitiikkaa

kun sitten samalla kuitenkin panostetaan ihmisten yksilölliseen ohjaukseen vähemmällä henkilökunnalla niin mielestäni tämä nyt kyllä ei oikein toimi

toinen asia joka jää ihmetyksen varaan ja josta toivottavasti ainakin myöhemmin saadaan selvitys on se miksi oikeusministeriö ei ole valvonut tämän lain noudattamista

perustuslakivaliokunnan vakiintuneen tulkintakäytännön mukaan lähtökohtana on ollut että sellaiset kansainväliset velvoitteet jotka ovat tavanomaisia nykyaikaisessa kansainvälisessä yhteistoiminnassa ja jotka vain vähäisessä määrin vaikuttavat valtion täysivaltaisuuteen eivät ole ristiriidassa perustuslain täysivaltaisuutta koskevien säännösten kanssa

ja kun vielä otetaan sekin asia huomioon että olemme tällaisen uhkaavan taantuman kynnyksellä ja on oletettavissa niin kuin on nähty lomautusilmoituksista irtisanomisilmoituksista yt neuvotteluista että lisää työttömiä tulee niin miten te tämän kaiken nyt aiotte hoitaa

kun on tullut selvästi puutteellisesti täytettyjä vaalirahailmoituksia oikeusministeriöön ne on vaan siirretty julkisesti internetiin kansalaisten ihmeteltäväksi mutta niiden puutteellisuuksiin ja selviin virheellisyyksiin ei ole puututtu

kuten varmaan tiedätte niin vasemmistoliitto on jo monta vuotta esittänyt että suomalaiset sotilaat tulisi vetää sieltä pois turvallisuustilanteen heikentymisen takia

olennaista on kuitenkin se että maahan saatiin hallitus joka tekee sellaista politiikkaa joka aiheuttaa lisää tuloeroja ja joka aiheuttaa sen että vähävaraisten ihmisten asema ei ole parantunut

onko hallitus nyt ihan yksimielinen vai onko siellä joku erityinen ministeri joka oikein vaatii että nyt työvoimatoimistot pitää ajaa alas ja katsotaan miten ne työttömät sitten itseksensä pärjäävät

olemme myös esittäneet että rahat pitäisi laittaa siviilikriisinhallintaan

tämän vuoksi valiokunta esittää että asia voidaan päättää ääntenenemmistöllä ja ehdotus pöytäkirjan voimaansaattamislaiksi voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä

herra puhemies

onko se se mitä siellä wikileaksissä on kirjoitettu että usa haluaa ja nato haluaa että suomi laittaa enemmän rahaa sotimiseen

sinänsä tässä pahassa sanassa joka kuulostaa poliittiselta ohjaukselta ongelma ei suinkaan ole se että sitä käytetään sitähän kuuluu käyttää vaan sen oikea aikaisuus on ongelma

olen ihan samaa mieltä edustaja komin kanssa että siviilikriisinhallintaan pitäisi satsata enemmän ja edelleenkin vieläkin vähemmän siihen sotilaalliseen kriisinhallintaan

vai onko se se että suomen pitäisi siirtää sitä painopistettä siviilikriisinhallintaan

on olemassa hyvin tarkka seikkaperäinen valtioneuvoston lainvalmistelijoiden tueksi laadittu lainvalmistelun prosessiopas jossa kehotetaan riittävän aikaisessa vaiheessa antamaan tämä poliittinen ohjaus mutta sen jälkeen antamaan lainvalmistelijoille rauha tehdä työnsä kunnolla niin että tehdään riittävät vaikutusarviot vaihtoehtojen selvitystyö selvitetään oikeudelliset reunaehdot ja myös saatujen lausuntojen huomioon ottaminen

tämä ukrainan kriisi on hyvin monitahoinen ja ministeri tuomioja hyvin viisaasti esimerkiksi otti kantaa siihen että olisi pitänyt odottaa mitä tämä aselepo tuo tullessaan ennen kuin laitetaan lisäpakotteita

puolustusvoimat on sen myötä sitten tehnyt tätä organisaatiomuutostaan mikä olisi ollut tarpeen myös ilman tätä määrärahojen alentamista koska miesikäluokathan vähenevät

niin kauan kuin hallituspuolueet vihreät ruotsalainen kansanpuolue kokoomus keskusta keskenään haluavat pitää valtaa niin kauan niitä uusia vaaleja ei tule

mutta tällä hetkellä meidän pitää pohtia tulevaa

onko se sotilaallinen kriisinhallinta naton sateenvarjon alla

kun tätä keskustelua kuuntelee niin voi ehkä todeta että en ole niinkään huolissani siitä että ette ole kirjannut niitä uusia tarvittavia velanottotarpeita vaikka ehkä siitäkin pitäisi vähän olla huolissaan

puolustusvoimilla on suuria toiveita hankinnoissaan ja tarpeita joita he ovat ilmaisseet erittäin kalliiden materiaalien osalta merivoimat ilmavoimat ja se tulee olemaan seuraavan hallituksen linjaus mitä tässä tehdään

ilmoituksissa oli paljon tietoja joista selvästi oikeusministeriössäkin nähtiin että ne eivät noudata lakia niin että on todella outoa että ei siihen puututtu

sen lisäksi pakotteet vaikuttavat suomen talouteen sillä tavalla että on kysyttävä miten hallitus aikoo korvata elintarvikealan työpaikkoja ja tukea sitä puolta sekä miten eu osallistuu tähän korvaamiseen

itse asiassa uskon jopa että jos kansanedustajille olisi kerrottu ja huomautettu että olette jättäneet virheellisen ilmoituksen niin moni olisi siinä vaiheessa korjannut asian

ministeri esitteli tätä perusopetuksen laatuparannusta mutta olen aika ihmeissäni koska tässä muutama kuukausi sitten kun keskusteltiin koululuokkien koosta minkään näköistä tilastoa siitä ei ollut valmisteilla minkälaisia koululuokkia on

mutta enemmän kyllä olen huolissani siitä ministeri katainen pidättekö te tosiaan edelleen kiinni siitä että tämä hallitus ja suomi on elvyttänyt tarpeeksi vaikka työttömyys kasvaa koko ajan

herra puhemies

jotenkin tässä tulee väistämättä mieleen kesäkuinen päätös kreikan osalta silloin oli toinen pääministeri mutta kuitenkin esitettiin samalla tavalla että suomi esittää sitä ja vaatii tätä mutta lopputulema on se että mikään näistä ehdoista ei mene läpi

tämä on yksi syy miksi itse katson että tämän parlamentaarisen työryhmän jonka ministeri mainitsi ei tule tehdä linjanvetoja vaan ne tulee tehdä hallitusohjelman laatimisen yhteydessä vaalien jälkeen jolloin katsotaan se mihin puolustusvoimien rahat riittävät ja paljonko muu yhteiskunta tarvitsee tarpeittensa tyydyttämiseen

ja uusimpana käänteenä on totta kai se että mitä järkeä on tällaisessa tilanteessa satsata lisää venäläistä rahaa suoraan presidentti putinin määräysvallassa olevaa rahaa uuden ydinvoimalan rakentamiseen tänne suomeen

aiotteko jatkossa tai mielellään vaikka huomisesta alkaen ministeriössä kiinnittää entistä enemmän huomiota lainvalmistelun prosessioppaan noudattamiseen ja lausuntojen huomioon ottamiseen

herra puhemies

kansalaiset ovat olleet ihmeissänsä viime aikoina taas kerran kun kultapossukerhon eläke edut kasvavat samassa suhteessa kuin leipäjonot pitenevät

sen vuoksi olen pettynyt tähän lakiesitykseen siinä että tässä ei puututa siihen virheelliseen ilmoitukseen

työttömyyden arvellaan lisääntyvän vielä ensi vuonna

ainoa oli silloin opettajien ammattijärjestön arvio jonka mukaan luokkakoot ovat liian suuria

ei mene läpi se että saataisiin vakuuksia ei mene läpi se että irlannissa nostettaisiin verokantaa eivät mene läpi vaatimukset finanssiverosta pankkien pörssiverosta

tässä ei vieläkään kerrota kuka valvoo miten valvotaan ja kuka puuttuu ja kuka antaa niitä pitää kohtaus kehotuksia ja että korjauskehotuksia eikä myöskään sitten sitä että jos virheellisesti toimii siitä tulee rankaisu

sehän on täysin ristiriidassa muun ukrainan kriisin hoidon kanssa

herra puhemies

toivoisin että tähän saisi jotain selvitystä koska erityisesti tällaisessa tilanteessa kun nämä tukitoimet ovat riittämättömät kouluterveydenhuolto on retuperällä suurimmassa osassa kuntia koulukuraattoreita on liian vähän ja esimerkiksi erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden integrointi luokkiin niin että luokkakokoa ei kuitenkaan pienennetä on sitä todellisuutta mitä tuolla suomessa ympäri maata kunnissa tapahtuu niin pelkkä toive siitä että budjetissa lisämääräraha pienentäisi luokkakokoja ei riitä

kuten ministeri hyssälä jo vastasi ennen kuin kysyttiinkään monissa euroopan maissa lakisääteiselle työeläkkeelle on olemassa katto ja sehän on tunnettu tosiasia että ahneudella ei ole rajoja

onko johtopäätös sitten se että suomi ei anna näitä takuita että koska suomen ehtoja ei hyväksytä niin sitten suomen eduskunnalle ei tuoda sellaista esitystä että suomalaiset veronmaksajat taas menevät takaamaan irlannin lainoja samalla tavalla kuin viimeksi kreikan lainoja jolloin suomi joutui ottamaan lainaa antaakseen sen kreikalle

kuulin keväällä niitä selityksiä siitä että on liian kiire ei pystytä niin nopeasti valmistelemaan mutta siitä huolimatta olisin todellakin toivonut että kun tätä lakia korjataan niin korjataan sitten kerralla pahimmat virheet pois

toivon että epäilyni on aiheeton ja turha kun epäilen sitä että oikeasti hallituksella ei ole edes tarkoituksena antaa sellaista lakia jossa säädetään rangaistavaksi virheellisen vaalirahailmoituksen jättäminen

ette kai te aio tällaista taas esittää

toivon todellakin että tämä pelkoni on aiheeton mutta kun katsoo esimerkiksi edellisen lain soveltamisen noudattamista niin ei voi muuta kuin pelätä pahinta ja toivoa parasta niin kuin ainakin yksi sananlasku kuuluu

nythän me johdamme näitä oecdn tilastoja siinä miten tuloerot kasvavat ja edelleen näiden suurten eläkkeiden myötä myös hyvätuloisten eläkkeet kasvavat

samalla suunnitellaan niin kuin kuulimme niitä leikkauksia pienimpiin lakisääteisiin eläkkeisiin

kun nyt siellä kreikan vaaleissa hävisi huomattavasti kokoomuksen veljespuolue joka ei ole kitkenyt korruptiota ei ole laittanut rikkaita veroja maksamaan vaan päästänyt rikkaat laivanvarustajat ja muut hyvätuloiset kuin koirat veräjästä niin nyt meno muuttuu

kansalaisten mielestä varmasti on kovin hämmentävää kun jatkuvasti siirretään näitä eri hallinnollisia alueita ja perustetaan uusia viranomaisia on allia ja ellyä ja en itsekään jaksa niitä muistaa

ja kun te viittasitte tähän syriza puolueen vaaliohjelmaan siellä on pääsääntöisesti neljä kohtaa joista yksi on nimenomaan korruption kitkeminen ja veropakolaisten ja veron välttelijöiden pistäminen veroja maksamaan niin nyt se alkaakin sitten toteutua

tämä on varmasti koko eduskunnan taholta oikein tervetullut lakiesitys ja erityisen huolestuttava on niin kuin näissä kahdessa edellisessä puheenvuorossa kävi ilmi niiden ihmisten tilanne jotka joutuvat tähän kierteeseen

mutta siitä huolimatta joutuu lukemaan niistä tapauksista joissa apu esimerkiksi ambulanssi on lähetetty aivan väärään osoitteeseen sen vuoksi että puheluun vastataan jossain aivan muualla päin suomea kuin minne se apu tarvitaan

ihmiset ilman ruokaa ilman sähköä ilman terveydenhuoltoa johtuen näistä tiukoista talousehdoista ja myös ne laitetaan kuntoon

mitä sitten tulee lainojen maksamiseen niin pidempi laina aika koroista luopuminen on normaalia pankkitoimintaa vaikka suomessa

arvoisa herra puhemies

tuota ministeri kataisen juttua kuunnellessa melkein unohtuu tai ehkä teiltä onkin unohtunut se minkä takia niitä veroja kerätään

sen takia toivoisin että ministeri voisi vähän valottaa sitä millä tavalla tätä sosiaalista luototusta nyt viedään eteenpäin

jos joku pankin velallinen ei pysty maksamaan velkojansa niin kyllä silloin hyvä pankkiiri tässä tapauksessa vaikka suomi huolehtii siitä että se velallinen pysyy maksukykyisenä eikä kurista ja tapa sitä lehmää joka vielä pystyy lypsämään

niitähän kerätään sen takia että saadaan kansalaisille palveluita saadaan sitä vanhustenhoitoa ja koululuokkiin pienemmät koot ja terveydenhoitoa

meillähän on takuu säätiö ja varmasti siitäkin joku on voinut saada apua mutta kuten nähdään pikavippien suosiosta tämä puoli ei ole ollenkaan riittävää vaan tarvitaan nimenomaan tätä sosiaalista luototusta ja sitä että samalla voidaan velkaneuvonnan tavoin sitten katsoa millä tavalla ihmisen asiat saadaan kuntoon

se on totta että kaikki täällä eduskunnassakin ovat huolestuneena seuranneet tätä ukrainan kriisin kiihtymistä ja eskaloitumista ja erityisesti kun kuitenkin on meidän melko lähialueestamme kyse on todella hyvä että saadaan näitä rauhan askelia otettua

kun muutenkin tiedämme sen että ulkomaiseen omistukseen siirtyvät yritykset käyttävät erityisen paljon hyväkseen näitä veroparatiisikuvioita ja jättävät sitten veronsa suomeen maksamatta kaikkein parasta olisi totta kai että tällaiset keskisuuret yritykset kasvaisivat suomessa ja investoisivat tänne maksaisivat veroja tänne ja sitten laajentuisivat ulkomaille eikä niin kuin nyt jatkuvasti tapahtuu

mutta kun te nyt puhutte tästä tasaverosta ja siitä miten kansalaisia oikeudenmukaisesti verotetaan niin kyllä minusta moni juttu on vienyt siihen suuntaan että pienituloiset maksavat niitä veroja joilla kaikki sitten saavat niitä palveluita

herra puhemies

herra puhemies

varmasti on hyvä että hallitus ja ministeri risikko ovat pitäneet tästä tiedotustilaisuuden koska ihmisillä on paljon kysymyksiä sen suhteen kuinka nyt menetellä jopa sen suhteen ketkä kuuluvat siihen riskiryhmään

ministeri tuomioja olisin kysynyt teidän arviotanne siitä kun erityisen huolestuttavaksi tilanne muodostui kun eri puolilta maailmaa alkoi tulla näkemyksiä siitä että ukrainallekin pitää toimittaa aseita

sitähän maksettiin vain kaikkein suurimmista tuloista eli sitä eivät tavalliset ihmiset maksaneet

olen myös ymmärtänyt että monilla paikkakunnilla terveydenhuollon henkilöstö alkaa olla aivan äärirajoilla myös itse näiden asioiden hoitamisessa

onko nyt tämän rauhan tilanteen myötä se tie kokonaan suljettu että sinne alueelle ei viedä eikä myydä lisää aseita

onko suomen hallitus valmis neuvottelemaan kahdenkeskisen sopimuksen suomen ja venäjän välillä näitä lapsikaappaustilanteita koskien tällaisessa tapauksessa että venäjä ei ole halukas monenkeskiseen sopimukseen kuten esimerkiksi tämä haagin lapsikaappaussopimus